arvoisa puhemies

kuopan kanssa olen täsmälleen samaa mieltä että en usko että tällä poistolla yhtään ainutta työpaikkaa pidetään tässä nykyisessä tilanteessa

lähinnä kyllä nostaisin esille sen että kyllä siellä hallituksen perusteluissa olisi voitu nostaa tämä suomen kilpailukyky esille koska näen ennen kaikkea tämän yhtenä toimenpiteenä suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa

mutta näen ennen kaikkea toimenpiteenä toiminnan tehostamisen ja sivukulujen vähentämisen ja myös huomenna oleva keskustelu eläkeiästä on yksi toimenpide jolla me vaikutamme meidän kilpailukykyymme

täällä on hyviä puheenvuoroja tullut

se mitä toivoisi jatkokeskustelussa olisi se että pelkkä elvyttäminen ei riitä vaan meidän keskustelumme fokuksen pitäisi siirtyä siihen mistä ne uudet työpaikat luodaan

jäin miettimään sitä kun täällä tuli myös esille että jos tulotkin olisivat näkyvissä kehysmenettelyn yhteydessä ja toivottavasti ovatkin niin jos meillä on tilanne että meillä on verotukia meillä voisi olla järjestelmä jossa meillä olisi bruttoverotulot ja siitä vähennettäisiin annetut verotuet mistä me pääsemme siihen varsinaiseen nettoverotuloon

me olemme keskellä rakennemuutosta jossa me menetämme koko ajan työpaikkoja muualle globaalissa ympäristössä

silloin meillä olisivat verotuet läpinäkyvästi tarkasteltuna joka vuosi ja ne olisivat luontevassa ja oikeassa paikassa tarkasteltuna

täällä tuli esille ajanjakso ja se että kun investointeja tehdään niin ei niitä pysty tarkastelemaan neljän vuoden aikaperspektiivillä

koska eduskunnan kirjanpidon ja talouden tarkastaa ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö ja heillä on hyvin tarkka seula jolla tilejä ja toimintaa tarkastetaan herää myös samalla kysymys mihin tarvitaan erikseen kansanedustajatilintarkastajia koska se riittäisi että ulkopuolisten tekemä tilintarkastus tulisi tänne eduskuntaan saliin lähetekeskusteluun ja sen jälkeen se käsiteltäisiin tarkastusvaliokunnassa

mutta lähes oikeastaan kauttaaltaan kun käymme meidän keltaisenkin kirjan erät siellä on aika monta erää joita tulee tarkastella pidemmällä aikaperspektiivillä ja tältä osin meillä on myös petraamisen paikka

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan sanoa kiitokset meidän sote veteraaneille sote veteraaniryhmälle

se ei koske vain tieinvestointeja

jollain tavalla toivoisi kun näkee että tässä on tehty kovasti työtä tämän kertomuksen eteen että me saisimme myös näkymään kertomuksessa esille nousseet epäkohdat ja pystyisimme kehysmenettelyä parantamaan

nykymuotoinen käsittelystä voisi sanoa että vähän on pukki kaalimaan vartijana kun kansanedustajat itse tarkastavat oman laitoksensa tilejä

tässä meillä on tuhannen taalan paikka

samaan aikaan vähenee tekijöiden määrä samoin veronmaksukykymme nousee vain karvan verran eli rahaa ei palveluiden rahoittamiseen ole

onko mahdollista lähiaikoina että me saisimme pakolliseksi pakkaustiedoksi asetuksen muodossa tyydyttyneiden ja transrasvojen määrän ja lisätyn sokerin määrän kuten tänä päivänä on jo asetuksessa se että ilmoitetaan suolan määrä

meillä on täällä jokaisen puolueen edustajat mukana ja voisi ottaa omalle työlistalleen että talouden hallintaa tullaan parantamaan seuraavalla hallituskaudella

suomi ei siis kykene rahoittamaan nykyisenlaista sosiaali ja terveydenhuoltoa

ihmettelen jonkun verran kommentteja suurtuotannon ja tehotuotannon osalta millä tavalla ne korreloivat elintarviketurvallisuuden kanssa koska usein suurempi tuottaja joutuu myös kiinnittämään paljon enemmän huomioita elintarviketurvallisuuteen

kannatan koulutusvientiä kannatan sitä että kaikki esteet poistetaan koulutusviennin osalta kannatan suomalaisten nuorten maksutonta koulutusta mutta kannatan myös sitä että me pidämme huolta suomalaisten opiskelijoiden opiskelupaikoista

ongelma lienee se että suurtuotannon ja tehotuotannon kautta saadaan myös se suomalainen kotimainen ruoka halvempana kuluttajalle ja myös kuluttajan valintoihin

arvoisa puhemies

edellisen puhujan jälkeen on helppo jatkaa

olen merkinnyt

vastauspuheenvuorot on seuran edustajien

tämä keskustelu on johtanut nyt siihen että tänä päivänä moni suomalainen nuori lahjakas nuori koputtelee korkea asteen ovia eikä pääse sisälle

em mieto kalmarin nurmi kähkönen tiusanen palmu pentti oinonen

ääni ja miehiä ja

nyt me olemme puhumassa siitä kuinka euroopan ulkopuolisten nuorten pitäisi päästä opiskelemaan meidän yliopistoihimme ja korkeakouluihimme ilmaiseksi

tältä osin voi sanoa että jokainen päivä jona saadaan ihminen terveenä pidettyä työyhteisössä on euroja tienattu takaisinpäin ja se myös vähentää työyhteisön stressiä

näen mahdollisuutena sen että me lähdemme keräämään eu alueiden ulkopuolelta tulevilta maksuja ja saamme näin myös liikkumavaraa yliopistoille kehittää toimintaa ja tarjota yhä useammalle suomalaiselle nuorelle opiskelupaikka

joka päivä esimerkiksi kouluissamme tehdään muun muassa terveyttä edistäviä toimia koulujen liikuntatunneilla välituntiliikunnalla sekä kotitalouden tunneilla

silloin tulemmekin kohtaan minkälaista on henkilöstöjohtaminen ja millä tavalla muutoksissa otetaan henkilöstö mukaan tekemään yhdessä uutta toimintamallia uutta organisaatiota

arvoisa herra puhemies

tämä on parasta sote kustannusten hallintaa pitkällä tähtäimellä

itse asiassa oikeusministeriön saralla on tehty paljon hyviä lakeja joilla on pystytty vaikuttamaan ja keventämään oikeudenkäyntiprosesseja

kunnat ovat maksajia ilman suoria vaikutusmahdollisuuksia

tässä on erittäin suuri riski että rahat eivät tule riittämään mihinkään muuhun kuin soteen näin kärjistetysti sanottuna ja kuitenkin kun puhutaan terveyttä edistävistä toimista sitä rahaa tulisi jäädä nykyistä enemmän kouluihin päiväkoteihin nuorisotyöhön ja muihin vastaaviin palveluihin

yhteistyö syyttäjän ja poliisin välillä varmasti tuottaa tulosta kunhan siinä päästään pois niistä bunkkereista

siksi rakenneuudistuksen rahoitusosuus on suorastaan susi syntyessään eikä pelkästään näiden edellä mainittujen syiden takia vaan myös siksi että kuntien välille tulee hyvin suuri ero heidän verojenkeruussaan

monimutkaisissa talousrikostutkimuksissa ehkä olisi paikka pohtia onko syyttäjä se parempi esitutkintaviranomainen kuin poliisi

toivottavasti me pystymme tätä katsomaan myös tästä näkökulmasta ilman että pidämme kiinni omista nykyisistä toimenkuvistamme

jos halutaan saada säästöjä niin ainoa järkevä tapa kun puhutaan kokonaisrahasummasta olisi määritellä se rahasumma tehokkaimman toimijan mukaan ja jaettaisiin sen mukaista kokonaissummaa

kolmas kysymys joka on noussut jo täällä esille on tietotekniikka ja asianhallinta jossa varmasti arkityössä saataisiin huomattavia säästöjä ja monta kirosanaa jäisi sanomatta jos ne toimisivat

silloin ohjattaisiin sote tuotantoalueet ja sote alueet toimimaan tehokkaimman mallin mukaan heillä ei olisi mahdollisuutta enää tehottomaan toimintaan

näen että aina ratkaisun ei tule olla raha vaan entistä useammin pitää pohtia millä tavalla me toimimme toisin

hyvän esimerkin tästä tarjoaa espoon lonkkaliukumäki jossa erikoissairaanhoidon vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen palvelut yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi

me tiedämme että meidän tutkimus on sirpaleista ja voimme kysyä miten me voimme tehdä valintoja eri yliopistoissa ja keskittyä niihin omiin valintoihin

meillä on erittäin suuri riski kylläkin myös kuntien kustannusten voimakkaasta kasvusta johon meillä ei ole varaa

saatetaan tarkastella oman hallinnonalan yhden vuoden vaikutuksia kun niitä pitäisi tarkastella viiden vuoden aikajaksolla vähimmillään

meidän koulutusvastuut ovat hajanaiset ja siinäkin kohdin voimme miettiä minkälaista synergiaa me saamme esimerkiksi yhdistämällä kansantalouden opintoja keskenään

lisäksi pitäisi tarkastella valtionhallintoa yli hallinnonrajojen miten tämä meidän toimenpiteemme vaikuttaa esimerkiksi sisäministeriön alaan

kolmanneksi pitäisi myös tarkastella miten tämä vaikuttaa esimerkiksi kuntien talouteen

samoin meillä on tilanne että sektoreiden välisessä yhteistyössä on sitten kyse tutkimuslaitoksista tai sitten yliopistoista on vielä paljon petrattavaa

monopolisointi on nimittäin kaiken pahan alku ja juuri joka johtaa pahimmillaan hallitsemattomiin kustannusnousuihin ja asiakaslähtöisen toiminnan unohtamiseen

näyttää siltä että valtionhallinnossa pantavalvonta toisi säästöjä mutta kun me laskemme kunnille tulevat uudet kustannukset yhtälö onkin negatiivinen

toinen kysymys on myöskin miten yliopistojen sisällä raha käytetään kuinka paljon eurosta kuluu opetukseen ja tutkimukseen ja tämä on yksi paikka josta voidaan toimintaprosesseja uudistamalla löytää hyviä kohteita

tällöin tietenkin valtion on kannettava vastuunsa niistä lisääntyvistä kustannuksista jotka kunnille tulee mutta ne on myös jatkossa joka kerta osoitettava uusissa asetuksissa tai lakiluonnoksissa

luin ed

räsäsen lakialoitteen ja ihan innovatiiviselta se kuulostaa mutta varmasti edellisiin puhujiin on helppo yhtyä että se vaatinee kriittisen määrän asiakkaita jotta se pystytään saamaan yleensä kannattavaksi

keskustan kanssahan yhdessä tälle tielle lähdettiin ja aikamoisia riskejä lähdettiin myös ottamaan ja jos verrataan nyt näihin ratkaisuihin joita tämän hallituskauden aikana on tehty niin siltä osin on ensinnäkin sijoittajavastuuta saatu toteutettua

arvoisa puhemies

toivon mukaan tähän saadaan lisäkonsteja muun muassa palvelualoitteen ottamisella käyttöön ja tärkeää on myös se kuinka me saamme yritykset mukaan tekemään uusia innovaatioita meidän palvelutuotannossa muun muassa innovatiivisten palveluhankintojen kautta

enemmänkin näiden lääkkeiden myynnin osalta pohdituttaa se että kun lääkäri määrää sen lääkkeen terveysasemalla tai sairaalan poliklinikalla niin miksi meillä ei olisi vaikkapa näitä automaatteja tai yleensä lääkkeiden myyntiä näissä paikoissa

olen aivan samaa mieltä että meidän tulee katsoa kokonaisuutta verotusta ja maksuja ja tarkastella sitä kokonaistasoa koska maksut ovat eräällä tavalla veroluonteisia maksuja

valitettava tosiasia on se että edellisten vuosien aikana meidän kilpailukykymme on heikentynyt

uudistukset eivät saa olla itseisarvo

lopputuloksen on tuotettava sitä mitä olemme tavoitelleet ja on mentävä sinne suoraviivaisesti ja rohkeasti

valitettavasti maamme on hyvin korkeiden kustannusten tuotantomaa jolloin meidän on erittäin vaikeata kisailla vahvassa kilpailutilanteessa jossa erityisesti hinnalla on merkitystä

samaan aikaan myös nämä takaukset on saatu vastuita näiden meidän antamien vastuiden päälle eli siltä osin voi sanoa että kyllä on parempaan suuntaan tässä kohdin menty

kun esimerkiksi kunnissa tulee maksutuottoja lisää niin periaatteessa sen tulisi merkitä sitä että verotukseen olisi vähemmän paineita mikä mahdollistaisi myöskin jollakin aikajänteellä verotuksen alentamisen ja tämänhän tulisi olla myöskin yhtenä tavoitteena

mutta tosiasia on se että kun me menemme kohti evmää niin kyllä se on niin että vastuut tästä kasvavat ja seuraava pohdinta on siitä että me olemme syvällä suossa me olemme tässä suossa eräällä tavalla jo menneet siihen vaiheeseen että sieltä ei enää ponnisteta pois ja kysymys on siitä mitkä ovat ne pienimmät vauriot joilla me voimme selvitä tästä tilanteesta

samalla kun maksut lisääntyvät isille ja äideille niin isien ja äitien osalta varmasti nousee kysymys siitä mikä on varhaiskasvatuksen laatu jolloin heillä on myös entistä suurempi oikeutus kysyä millä tavalla varhaiskasvatusta kehitetään ja millä tavalla varmistetaan mahdollisimman korkeatasoinen varhaiskasvatus lapsille

arvoisa puhemies

evm ratkaisu on erinomainen siltä osin että ensisijaisuusjärjestyksessä imfn jälkeen jos kaikki menee huonosti olemme seuraavana vuorossa

samaan aikaan kun me teemme hallitusohjelman me synnytämme myös kehykseen liittyvien erien muodostumisen periaatteita

siltä osin on erittäin hieno asia että meillä on varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien perusteet tulossa tässä tämän vuoden puolella

heikkinen nosti esiin ensiarvoisen tärkeän asian terveyden edistämisen

tältä osin on toivottavasti tulevaisuudessa tilanne kun talous tulee varmasti olemaan epävakaa jatkossakin ja tarvitsemme nopeasti päätöksiä uusista toimenpiteistä että samaan aikaan kun käydään hallitusohjelman tarkistukset samassa yhteydessä on myös jatkossa tarkistettava kehykset

arvoisa puhemies

kaikille ei vain sovi kirjapänttääminen osalle taas paras tapa on tekemällä oppiminen

tästä me kaikki yhdessä valiokuntana olimme huolissamme ettemme vain vaaranna tällä lakiesityksellä oppisopimuskoulutuksen tulevaisuutta

räsäsen ajatuksia koska näin me pystymme säästämään itse asiassa silkkaa rahaakin meidän potilaidemme näkökulmasta jos otetaan pelkästään auton tai taksin kustannukset tapauksissa joissa lähdetään hakemaan sitä lääkettä

jos katsotaan mitä on tapahtunut ja viimeiset tilastokeskuksen ennusteet meidän teollisuustuotantomme on erityisesti se joka on voimakkaasti laskenut

täällä on aiheellisesti kysytty olisiko voitu pohtia velkasaneerausta myös kreikan kohdalla jolloin valtiot eivät olisi tulleet tässä määrin mukaan

itse asiassa meidän pitäisi laittaa panokset teollisuuden puolelle tai jollekin muulle alueelle jossa me pystymme tulevaisuudessa saamaan niitä uusia vientituloja